otos joka on vastalauseen mukainen edustaja karhun ehdottomana ja edustaja asellin kannattamana joten meidän on äänestettävä mietintöjä on vastalauseen mukainen linja kannatan tehtyä ehdotusta

kannatan tehtyä esitystä

arvoisa puhemies

lähtökohtana nyt lienee kuitenkin se ampuma aseiden saannin kiristys johon tietysti nykyinenkin laki jonkun verran antaa jo mahdollisuuksia

mitä mieltä arvoisa sisäministeri on itse tästä ajatuksesta

anne väännettyä risto siltanen kuusi ääntä viisi ääntä ja pois raskaiksi on mietintö voita tarkoitukseni oli äänestää jaa

liikenteessä on viime aikoina sattunut useita vakavia liikenneonnettomuuksia joissa varsinkin nuoria on kuollut ja vakavasti loukkaantunut useita

nyt olisi tärkeätä selvittää mikä tähän tilanteeseen on johtanut ja miten asia voitaisiin korjata ja liikenneturvallisuutta parantaa

onko hallitus joillakin erityistoimilla valmis parantamaan liikenneturvallisuutta ja onko hallitus esimerkiksi kohdentamassa lisäresursseja nuorten liikennevalistukseen

arvoisa puhemies

pohjoismaihin verrattuna meille ei tule niin paljon maahanmuuttajia varmastikaan tällä hetkellä mutta siltikin on yhä suuremmassa määrin esiintynyt sitä että kotoutuminen ja sopeutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan on epäonnistunut

olen sitä mieltä että meillä on rikollisia omastakin takaa ja siinä mielessä maahanmuuton kautta ei rikollisuutta pidä lisätä ja tätä palauttamisen kynnystä olisi syytä madaltaa

kun ministeri on paikalla niin kysyn

kun elämisen kustannukset kaikilla alueilla kallistuvat niin ensimmäisenä juuri vähävaraisten perheiden lapset myöskin sitten jäävät ulos seuratoiminnasta jossa jäsenmaksut ja lisenssit ovat aika kohtuullisen suuria

on erittäin tärkeätä että juuri nämä vähävaraisten perheiden lapset jotka ehkä ovat suurimmassa vaarassa syrjäytyä muutenkin että näitä pystyttäisiin tukemaan

tämä on erittäin tärkeätä ennalta ehkäisevää työtä ja myöskin tuo sitten sisältöä lasten elämään ja ystäviä ja muutenkin tämmöistä sosiaalista toimintaa

minä itse en näe kyllä asiaa niin että se on erittäin tärkeätä että myöskin kilpaurheilua tuetaan ja usein juuri vähän semmoisista huonommista ja vähävaraisemmista perheistä tulevat ne kovimmat kilpailijat ja urheilijat että siinä mielessä haluan nyt tämän tuoda tässä esille

jäi tuossa edellisessä puheenvuorossani vielä sanomatta että tietysti kaikki harrastukset niin kuin tässä lakialoitteessakin tarkoitetaan ovat hyväksi tuovat sisältöä lapsille on se sitten musiikki tai taide tai urheilu

ja tuli mieleen vielä se että tänä päivänä kun jokaisessa lajiliitossa on oma lisenssi joka pitäisi maksaa ja useammat lapset haluaisivat ainakin kokeilla erilaisia lajeja niin näistä lisenssimaksuista kertyy usein aika mukava summa rahaa

jossain vaiheessa voisi semmoista ajatusta harkita että yhdellä lisenssijärjestelmällä pystyttäisiin useamman lajiliiton alaista toimintaa harrastamaan

se varmasti vähentäisi byrokratiaa ja muutakin ja alentaisi kustannuksia

muutama kuukausi sitten euroopan talous ja koko euro oli kaatumassa kreikan talousongelmien takia ja valtavilla täsmätoimilla ja sitoumuksilla on pystytty toistaiseksi pitämään luottamusta yllä niin että pankit ja valtiot ovat pysyneet pystyssä

vienti vetää hieman paremmin mutta julkisen talouden alijäämä on edelleen valtava

käytännössä niin ei ole merkittävästi käynyt

se lisää tarvetta velanotolle

energiaverojen nosto vihreä verouudistus on yksi näistä joka tasaveroluonteisena ruoskii pahiten pieni ja keskituloisia talouksia

kokonaisuudessaan porvarihallituksen verotus on ollut tasaveron suuntaan menemistä

valtiovarainministeriöstä tai kataiselta on tullut tekstiä että on epärealistista elättää sellaista kuvaa että valtio tulee ja pelastaa talousahdinkoon joutuneet kunnat

se on tarkoittanut sitä että siellä on jouduttu irtisanomaan henkilöstöä lomauttamaan jätetään täyttämättä virkoja jotka pitäisi täyttää nostetaan palvelumaksuja on nostettu kunnallisveroprosenttia varmaan kaikissa kunnissa viimeisen parin vuoden aikana on velkaannuttu lisää myydään omaisuutta heikennetään ja leikataan palveluja

näillä keinoin sitä niin sanottua tuottavuutta on käytännössä kunnissa tehty ja tämä vauhti vaan lisääntyy kun näitä velkoja aletaan maksaa takaisinkin päin

missä se väljyys siellä on

arvoisa puhemies

me sosialidemokraatit olemme jo kolmen vuoden ajan vaatineet että hallitus varaisi budjettiinsa puolen miljardin euron lisäyksen kuntien valtionosuuksiin turvaamaan peruspalvelut ja antamaan mahdollisuuksia selviytyä myös näistä uusista velvoitteista

arvoisa puhemies

kun näistä valtionosuuksista puhutaan tuolla vaalikentillä niin toivon rehellisyyttä ja että tuodaan esille myös se mikä oikeasti jää plussan puolelle

tässä alkuun heti kannatan ed

itse sanon omasta televisionkatselustani esimerkkinä että olen aiemmin ollut aika sokea huomaamaan tuotesijoittelua tai piilomainontaa

mutta nyt tällä hetkellä sitten kun on ollut tämä kokeilu missä tv ruutuun tulee teksti että tämä ohjelma sisältää tuotesijoittelua niin annapas olla kyllä olen aika tarkkaan alkanut sitten katsella mitä niitä tuotteita se ohjelma sitten lopulta sisältää ja ehkä sitten saattaa tämmöinen ohjelman viesti mennä siinä kohtaa ohi

pelkona on vähän se että kun tässä piilomainonta tai tuotesijoittelu nyt ikään kuin vapautetaan niin se muuttuu entistä räikeämmäksi ja alkaa vaikuttaa ohjelmien sisältöihin ja myöskin niin kuin tässä aikaisemmin tuli esille asiaohjelmien sisällöt tulevat sekoittumaan mainontaan ja journalismin objektiivisuus ja uskottavuus katoaa

myöskin tämä lastensuojelullinen näkökulma on tietysti erittäin tärkeä että lapset jotka eivät sitten nuoren ikänsä takia pysty erottamaan sitä mainontaa altistuvat tälle toiminnalle ja siinä mielessä tämä meidän tekemämme vastalause on kyllä täysin aiheellinen

nyt käsittelyssä oleva lakialoitteeni promillerajan säätämisestä aseiden käytölle sopii hyvin tähän ajankohtaan

pari viikkoa sitten lähetekeskustelussa oli aselain uudistus joka aktiivisen ja aika kriittisen keskustelun jälkeen meni eteenpäin valiokuntien käsittelyyn

aseiden saannista ja aseiden omistajien edellytyksistä kantaa asetta tullaan vielä käymään varmasti vilkasta keskustelua ennen kuin aselaki on valmis hyväksyttäväksi

aselain käsittelyssä lakiesityksessä ja lähetekeskustelussa tuotiin paljon esille epäkohtia joita yhteiskunnassamme on aseiden saannin suhteen ja hakijan kelpoisuuden arvioinnin suhteen mutta silti jäi semmoinen tunne että konkreettiset ja selvät säädökset sen arviointiin voiko henkilö asetta käyttää olivat aika vähäiset

siksipä ehdotan edes yhtä konkreettista selkeää helposti mitattavaa keinoa rajoittaa ja arvioida henkilön kykyä käsitellä vastuullisesti asetta eli promillerajan säätämistä panostetun aseen käytölle

laki voimaan tullessaan ei välttämättä henkirikostilastoja paranna koska aseella tehdyistä rikoksista suurin osa tehdään luvattomilla aseilla ja alkoholi tai huumepäissään

mutta laki kiristäisi asenteita koskien vastuullista toimintaa aseiden kanssa vähentäisi onnettomuuksia ja läheltä piti tilanteita ja madaltaisi ilmoituskynnystä kun humaltuneen nähdään aseita käsittelevän kuten esimerkiksi metsästävän humalassa

asenteiden kiristyminen johtaisi samaan kuin periaate että jos näemme humaltuneen ajavan autoa me ilmoitamme siitä heti poliisille

tällöin ympäröivä yhteisö herkistyy ilmoittamaan herkemmin jolloin tieto laista jo ehkäisee väärää käyttäytymistä jotenka tässä vastinetta sille ainaiselle keskustelulle ettei voida kiristää kun ei ole resursseja poliisilla valvoa vaan ympäröivä yhteisö jo itsessään valvoo

tarkkuusammunta ja metsästys ovat hyvin vastuullisten ihmisten harrastuksia joissa alkoholinkäyttö on vähäistä mutta sitä kuitenkin esiintyy silloin tällöin

tässä kohtaa joku metsästäjä voi vetää herneen nenäänsä ja väittää loukkaantuneena etteivät aseharrastajat ja metsästäjät käytä alkoholia harrastaessaan

olen itse kuitenkin kloppipojasta lähtien käynyt metsällä ja kuulun edelleen metsästysseuraan joten jonkun verran itselläkin on kokemusta siitä ja näkemyksiä ja vuosien varrella erilaisia tarinoita tähänkin liittyen on kertynyt

kritiikkiä promillerajasta on luonnollisesti myös jo kuultu ja lähinnä sitä että sitä ei tarvita koska jo nykyinen järjestyslaki antaa oikeuden viranomaiselle puuttua ottaa ase tai muu vaarallinen väline pois humaltuneelta jos sen arvioidaan olevan turvallisuuden kannalta tarpeellista

se on totta mutta kuitenkin raja siihen kuka on humaltunut siinä määrin että on turvallisuusongelma olisi hyvä määritellä

alkometriin puhaltaminen näyttäisi helposti sen onko joku alkoholin takia kyvytön panostetun aseen kantamiseen

metsästystähän tämä ei kieltäisi mutta olisihan tietysti hieman vaikeaa ilman panoksia sorsankin alas saaminen esimerkiksi ilman paukkua se on aika hankalaa eikä se a tikkailta onnistu

aamulehti haastatteli taannoin kun oli julkisuudessa pikkuisen tietoa tästä aloitteesta tampereen poliisijohtajaa ja kyseli onko tässä promillerajan asettamisessa mitään järkeä

poliisijohtajan vastaus oli että kyllä hänen mukaansa se olisi hyvä työväline poliisille normaalitarkastuksien yhteydessä ja toisi selkeyttä nyt aika epämääräiselle tilanteelle tässä kohtaa

hyvää palautetta on tullut myös muulta korkeammaltakin viranomaistaholta ja hyväksyvää palautetta promillerajan säätämisestä on tullut myös metsästäjiltä joiden kanssa olen tästä asiasta keskustellut

mitään järjestöjen virallisia lausuntoja en ole pyytänyt mutta ampumaurheiluliitto piti asiaa hyvänä ja lausuja totesi samalla alkoholinkäytön olevan muutenkin jo heillä asia jossa on nollatoleranssi

kaikista eduskuntaryhmistä oli allekirjoittajia ja luulen että enemmänkin olisi tullut jos olisin ehtinyt kaikille esittelemään sen asian

aseen käsittelystä juopuneena tuomitaan myös se joka kuljettaa tai käsittelee asetta käytettyään huumausainetta niin että hänen veressään on huumausaineen vaikuttavaa ainetta tai sen aineenvaihduntatuotetta

tämän momentin säännöstä ei kuitenkaan sovelleta jos mainittu aine tai aineenvaihduntatuote on peräisin lääkevalmisteesta jota aseen käsittelijällä on ollut oikeus käyttää

arvoisa puhemies

tässä nyt näissä edellisissä puheenvuoroissa tuli siitä keskustelua että pitää kiusaaja johtaja ottaa esille ja se usein on ehkä helppoa mutta toisinaan haasteellista ja myöskin haasteellista on löytää se kiusattu

se on iso yhteiskunnallinen kysymys jota olemme joutuneet miettimään entistä enemmän tietysti kun on mediassa esitetty ja nähty näitä erilaisia vakaviakin tapahtumia pahimpina jopa koulusurmat joiden taustalla on ollut tai ainakin epäilty kiusaamista

mutta näen että on olemassa myöskin se vaara että herkistytään liikaa eli ihmisten ja lasten normaaliin tämmöiseen erimielisyyksien käsittelyyn puututaan ja on tärkeää myös se että ei kaikkiin pikkukiistoihin oppilaiden välillä puututa vaan annetaan heidän itse myöskin ratkoa näitä normaaleja kriittisiä tilanteita

mutta ihmisten sietokyvyn negatiivisiin asioihin pitää myös kehittyä ja se ei kehity muuten kuin altistumalla itselle epämukaviin tilanteisiin

jos elämä on kaikilta puolin liian suojeltua ja steriiliä niin ihmisestä voi kasvaa liian herkkä ja hauras ottamaan vastaan elämän kolhuja ja näin voi ajautua herkkyydessään mitä ihmeellisimpiin ratkaisuihin jopa itsemurhiin niin kuin täällä ed

se on tietysti huolestuttava suunta jos tällaista suuntausta on

mutta näkisin että siinä voi olla vähän sama asia kuin nämä lisääntyneet allergiat nykyään kun epäillään niitten lisääntyneen liian puhtaasta ympäristöstä jolloin ei vastustuskyky toimi kunnolla se on häiriintynyt

itselläni kun poika silloin hän oli viisivuotias nyt on jo yläasteen ekalla oli päiväkodissa niin päiväkodin tädit ja lapset siinä sitten alkoivat antaa palautetta että on kiusaaja

semmoista nujuamista fyysistä nujuamista ja olkapäästä ottamista ehkä välillä kovempaakin pihaleikeissä ja se tietysti ehkä johtui siitä että oli minun kanssani tottunut kotona painiskelemaan ja se oli ikään kuin leikkiä mutta monen mielestä se ei ollut

päädyttiin päiväkodin tätien kanssa siihen että vedetään kaikille koko ryhmälle nassikkapainitreenit ja siinä kävi niin että oli erittäin hauskat treenit ja näin päiväkodin hoitajat ja myöskin lapset hiukan tottuivat semmoiseen toisenlaiseen toimintaan

elikkä altistettiin tällaiseen tilanteeseen ja ymmärrettiin myös paremmin miksi poikani ei esimerkiksi kosketusta niin kovasti pelännyt ja aristellut

mutta kuitenkin on tärkeätä että kouluissa ja työpaikoilla näihin ohjataan resursseja huomio suunnataan ainakin tämmöiseen selvään vakavaan systemaattiseen kiusaamiseen

siihen tulee välittömästi puuttua

valistus ja koululuokkien luokkakokojen pienentäminen ja yhteistyö vanhempien kanssa ja tämmöiset sovittelufoorumit ovat erittäin hyviä asioita ja myöskin varmasti tämä lakiesitys

jos se on masennus voiko olla semmoinen vaara että henkilö joka on masentumassa ei sen takia hakeudu lääkärin hoitoon että pelkää että kun ensin on menettänyt esimerkiksi työpaikan on sitten menettämässä pian harrastuksensakin

aseet lähtevät sen takia että on diagnosoitu masennus

kähkösen esiin ottama ongelma elikkä se että kiinni jäämisen riski on niin pieni että se on olematon

mutta kuten tässä nyt on tullut esille myöhemmissä puheenvuoroissa tietysti tietoisuus siitä että tämmöinen laki on aiheuttaa sen että ihmiset kuitenkin haluavat kunnioittaa lakeja ja myöskin valvoa sitä että ryhmä joka liikkuu metsällä myös kunnioittaa lakeja

jos siellä joku sitten on aamulla illanvieton jälkeen vielä selvästi humalassa häneen ei tarvitse kavereitten käydä käsiksi ja pidättää ja ilmoittaa poliisille vaan yksinkertaisesti vaan sanoa että lain mukaan sinulla ei saa olla nyt panostettua asetta että ota panokset pois ja vie autoon

se ongelma on tällä ratkaistu hänhän voi asetta käsitellä kun siinä ei ole panoksia tai joku muu voi ottaa panokset aseesta pois ja antaa tyhjän aseen jonka hän voi kuljettaa autoon

jos sitten tämmöisessä kaveripiirissä se ei onnistu niin ensinnäkin siinä voi käydä niin että siitä ilmoitetaan tai ainakaan sitten seuraavalla kerralla hän ei pääse mukaan reissuun

on tässä kuitenkin huomattava ero siihen että kuljetaan yksin jäällä eikä haluta omasta turvallisuudesta huolehtia mennään ilman jäänaskaleita tai että sitten huolehditaan ja heikoilla jäillä otetaan ne mukaan

usein aseen piippu osoittaa muualle kuin itseen päin

myöskään ed

salo ei kannattanut tätä ja toi ongelmallisia asioita esille ja sen että aseiden omistajat pystyvät käsittelemään asetta tietävät vastuunsa ja näin asia yleisesti varmasti on

mutta tämä on tietysti yksi tapa myöskin vähentää aseita ja poistaa niitä niiltä henkilöiltä jotka eivät niitä välttämättä tarvitse

arvoisa puhemies

kun näitä keinoja nyt tämän uuden lainsäädännönkin myötä haetaan kellä niitä saisi olla ja kelle niitä voisi myöntää ja missä ne ovat väärissä käsissä niin tässä olisi myös semmoinen hyvä keino siihen